jokainen fiksu suomalainen ymmärtää että tällaisessa vaatimuksessa ei ole päätä eikä häntää

hallitus on lähtenyt siitä että ne kannattaa ajoittaa nimenomaan tähän matalasuhdanteeseen koska eläkkeensaajien ja palkansaajien ostovoiman lisääminen ylläpitää kotimaista kulutusta ja kysyntää silloin kun vienti ei vedä

kaikissa olosuhteissa tietysti täytyy toimia lain ja perustuslain mukaan mutta sen rinnalla meidän on huomioitava se että ei saa tulla semmoista mielikuvaa kansalaisille että poliitikot piiloutuvat lain taakse vaikka se onkin totta

se mikä tässä logiikassa uupuu on se että sosialidemokraattien vaihtoehdossa tai vaihtoehdoissa minä en tiedä mikä nyt otetaan loppujen lopuksi käyttöön veronkevennyksistä ainakin osa ellei kaikki kompensoidaan muilla pysyvillä menolisäyksillä mikä aiheuttaa aivan vastaavan suuruisen velkaantumisen

me pidimme sitä vääränä koska meidän ajatuksemme lähtee siitä että vain työnteko luo hyvinvointia

meidän pitää katsoa se kokonaisuus eli mitä kaikkea sääntelyä halutaan lisätä jottei säännellä pankkeja niin että rahoitushuolto tai järkevänhintaisen rahan saanti talouskasvun luomiseksi heikentyisi

jokainen tietää että kun väestö ikääntyy joka ikinen vuosi meillä on vähemmän työikäisiä ihmisiä enemmän ikäihmisiä niin palveluntarve kasvaa ja tämä vain vaatii sitä rakenteiden uudistamista jotta rahaa riittää palkkoihin ja tämä lomautus on vain lyhytaikainen helpotus eikä kestävä ratkaisu ollenkaan

poliittiset avustajat siis ministereitten erityisavustajat ovat henkilöitä jotka valmistelevat ministerin kanssa yhdessä päätöksiä virkamiesten kanssa

voi olla aika kova haaste saada kiinni joka ikinen suomalainen nuori ja selittää heille mitä nuorisotakuu tarkoittaa

nyt minä en ihan pysynyt perässä edustaja mäkipään asioista

voitte kuvitella niitä tuntemuksia mitä oli toukokuun alkupuolella brysselissä ecofin neuvostossa kun meillä oli kiire sopia tästä kaikesta

mutta lähtökohtana pitää olla että enemmistö asioista kaikki mikä suinkin mahdollista on myös julkista ihan niin että niitä voidaan käsitellä tässä salissa tai julkisissa puheenvuoroissa

jos menettää luottamuksen päätöksentekijöiden kykyyn tai päätöksentekijöiden ymmärrykseen niin silloin alkaa epäillä ja taloudessa se epäily on kallista

mutta sillä on myös periaatteellisempi puoli rakenteellinen puoli eli haluamme siirtää työn tekemisen ja työn teettämisen verotuksesta painopistettä kulutuksen verotukseen

he neuvottelevat osittain ministerin antamien ohjeiden mukaan eri ministeriöitten asioista kollaavat yhteen asioita mitä taas virkamies ei voi tehdä silloin kun kysymys on poliittisluonteisesta asiasta

tämä lamanjälkeinen maailma ja suomi tarvitsevat toimivat rahamarkkinat jotta ihmiset ja yritykset saavat lainaa mutta me tarvitsemme niin kuin tekin sanoitte lisää avoimuutta lisää ter veyttä pankkeihin

tämän lisäksi ne ihmiset jotka eivät maksa veroa siis kaikkein pienituloisimmat ihmiset ovat saaneet suurempia tulonsiirtojen korotuksia kuin mitä ehkä koskaan on tehty

minä olen itse kokenut aika hyvänä sen toimintamallin että erityisesti eurokriisin aikaan kun joutui osallistumaan kokouksiin joitten valmistelu oli hyvinkin puutteellista vaikkapa suuren valiokunnan kanssa pystyimme sopimaan että minä voin hyvin avoimesti spekuloida asioilla jotta kaikki saavat mahdollisimman hyvän käsityksen mitä voi tulla esiin

eli on turha väittää että teidän mallinne velkaannuttaisi vähemmän jos john kerry oleellinen puoli vuotta arny te kerta olette valmiita nostamaan pysyviä menoja

tässä on taidettu tähän kysymykseen useampaan kertaan vastata

puhemies

minä en ole ensinnäkään tänä päivänä ollut radiohaastattelussa enkä muistele että olisin semmoista haastattelua antanutkaan että kotihoidontuen lyhentäminen on keino puhumattakaan että se olisi keino mihinkään asuntorakentamiseen tai työpaikkojen luomiseen

tässä vain pitää mennä eteenpäin jotta meillä työntekijät riittävät sekä hyvinvointiyhteiskunnan että yksityisen sektorin tarpeisiin tulevina vuosina tämä kysymys on tällä kertaa loppuunkäsitelty

joidenkin kuntien tiukka taloustilanne johtuu siitä että niiden verotulot ovat romahtaneet pääsääntöisesti yritysten huonojen tulosten seurauksena

niin kuin edustaja salolainen totesi aiheena on vihreän talouden edistäminen eli etsitään parhaita käytäntöjä ja etsitään tavoitteita mahdollisimman konkreettisia tavoitteita vihreän talouden edistämiseksi

ja tämän aikana on tavoitettu valtaosa suomalaisista nuorista ja pyritty löytämään nuorelle joko opiskelupaikka tai joku muu hänelle paremmin soveltuva paikka että hän ei olisi täysin tyhjän päällä

vastuun kantaminen suomalaisen tulevaisuuden huolehtiminen ei aina ole helppoa

tähän vaivaan hallitus juuri käytti niin kuin täällä on aiemminkin todettu muun muassa yhteisöveron jako osuuden vahvistamista kunnissa

varmaan moni haluaisi näin tehdä mutta meillä on semmoinen tilanne että suomi velkaantuu seitsemisen miljardia vuositasolla ensi vuonna ja tämä vaatii meiltä päättäväisiä toimenpiteitä ettemme me velkaannu liikaa

eli vaikka on hyvin suosittua arvostella erityisavustajia niin minä sanoisin että vähän malttia

sitten taas tämä sininen kirja

olen teidän kanssanne ihan samaa mieltä että kukaan en minä eikä kukaan muu pysty antamaan sataprosenttisia takuita siitä saammeko me lainarahat takaisin emmekä edes siitä toimiiko tämä paketti

jotta voimme saada luottamuksen palautettua jotta saamme ymmärryksen sille että suomen parlamentissa eri poliittiset puolueet noudattavat perustuslakia toimivat lakien mukaan oikeusvaltioperiaatteiden mukaan meillä täytyy olla vastaus myös siihen moraaliseen puoleen kuinka uudistamme poliittisen rahoituksen niin että jatkossa näitä ongelmia ei pääse syntymään

se ei ole aina kivaa mutta vastuuta pitää pystyä kantamaan koska vaihtoehto työttömyyden kasvu talouden romahtaminen on suomalaisen ihmisen suomalaisten kotien kannalta huomattavasti järkyttävämpi vai

se on totta että työttömyys ei ole vain lukuja vaan se on ihmisiä ja heidän arkeansa

jos se mahdollinen ostaja olisi eta alueen ulkopuolinen niin kuin ministeri vapaavuori tuossa totesi niin sitten se katsottaisiin erityisen huolella

arvoisa puhemies

ensi vuoden talousarvioesityksessä on tehty pienet tuloveron kevennykset kaikkein pienituloisimmille kunnalliseen perusvähennykseen eli käytännössä etuuksien saajille ja sitten pienten palkkatulojen saajille ansiotulovähennyksen kautta

mikäli sopimusta ei olisi sinä päivänä saatu aikaan en uskalla edes arvioida minkälaiset vaikutukset olisivat suomen talouteen ja lamaan työttömyyteen eurooppalaiseen lamaan

silloin me aina julistimme että tämä käsittely on ei julkinen tai että se on salainen jottei sitten lähde vääriä tietoja tai suomen etu kärsisi

meidän pitää jatkaa työtä työn tarjonnan lisäämiseksi eli niiden toimenpiteiden etsimiseksi jotka lisäävät työikäisen ja työhaluisen ihmisen osallistumista työelämään

toinen keskeinen haaste joka suomelle on myös hyvin tärkeä on kestävän kehityksen hallinnon uudistaminen siten että pystyisimme paremmin mittaamaan kestävää kehitystä ja siitä tulisi ykssa entistä vahvempi osa alue

jokainen voi puhua siitä onko meillä yksi tai kaksi erityisavustajaa liikaa mutta nyt on kysymys siitä mihin aikaa käytetään onko päätöksenteko tuloksekasta ja siihen me tarvitsemme myös avustavaa henkilökuntaa virkamiesten ohella

arvoisa puhemies

hallinnon kehittämisessä on varmasti aina paljon tehtävää niin kuntapuolella kuin valtionhallinnossakin ja kehysratkaisussa nyt ei ole lääkkeitä ihan kaikkiin maailman vaivoihin aika moneen on mutta ei ihan kaikkiin

erityisesti pääkaupunkiseudun asumisen hinta on karannut käsistä niin että normaalia työtä tekevä ihminen ei oikein pysty asumaan tai sitten ei pysty tekemään työtä hän joutuu olemaan sosiaaliturvan varassa

me pystymme eduskunnan kanssa puhumaan hyvin avoimesti

minä en muista että kertaakaan tässä salissa olisi aikaisemmin puhuttu tai ainakaan yksikään kansanedustaja ei ole minulta koskaan kysynyt että millä metodilla ilmatilan loukkaus on tunnistettu

mutta jos meillä olisi ollut semmoinen politiikka mitä tämä hallitus on tämän vaalikauden aikana tehnyt aiemminkin eli että kohdennamme sosiaalietuuksien korotukset niille jotka niitä kaikkein eniten tarvitsevat niin meillä moni ongelma olisi jäänyt syntymättä

me voimme tehdä ratkaisuja jotka parantavat luottamusta suomea kohtaan jotka parantavat suomen kilpailukykyä niin että suomeen kannattaa investoida ja sitä kautta synnyttävät työpaikkoja niin kuin eilinen metsä groupin uutinen kertoi

suhtaudutaan hyvin pragmaattisesti

huhuja on maailma pullollaan ja tuo mitä kuvailitte ei ole missään vaiheessa yhdessäkään vakavasti otettavassa keskustelussa tullut edes esiin

muiden palkkatuloverotus pysyy ennallaan eli me tietoisesti emme halunneet kiristää työn tekemisen verotusta

tämänjälkeryhmäpuheenvuorojen

suora lainaus on se että minä todella kunnioitan eri maissa niitä poliitikkoja myös suomessa eri puolueista olevia poliitikkoja jotka ovat pistäneet itsensä likoon niin kuin tiedämme jopa ehkä oman terveytensä likoon ainakin oman maineensa likoon puolustaessaan oman isänmaansa tulevaisuutta ja tätä työtä kaikkein vakavimmin tällä hetkellä tekevät baltian maitten ja muiden vaikkapa irlannin poliitikot jotka pelastavat omia maitaan totaaliselta talouskriisiltä

meidän pitää jatkuvasti katsoa uusia mahdollisuuksia kasvun vauhdittamiseksi mutta ei niin että valtio luo yrityksiä valtio rakentaa teollisuusyrityksiä vaan niin että me pystyisimme vivuttamaan jollakin julkisella instrumentilla vaikkapa osaamisinstrumentilla uutta kasvua

eli varmaan kukaan ajatteleva ihminen ei kuvittele todellisuudessa että voisimme nostaa usealla miljardilla eurolla kuntien valtionosuuksia tai mitään muutakaan julkista menoa

näihin kannustinloukkuihin asuntorakentamiseen uusien työpaikkojen luomiseen me juuri nimenomaan teemme valmistelutyötä kehysriiheä varten ja siellä tehdään päätöksiä

ei ole millään tavalla realistista odottaa eikä tietenkään myöskään hyväksyttävää että eu tasolla määriteltäisiin yksittäisen maan palkkapolitiikasta ei myöskään eläkkeistä eikä tämmöisistä mutta totta kai meidän täytyy etsiä keinoja joilla voisimme vahvistaa eurooppalaisten kilpailukykyä

siitä huolimatta itse asiassa kehysratkaisussa saattaa olla pieni helpotus tuohon teidänkin mainitsemaanne vaivaan eli hallinnon rationalisointiin

en myöskään muista poliittisen urani aikana että tästä metodista olisi koskaan näin paljon keskusteltu

tämän klusterin alle tai sen päälle miten päin vain on perustettu erilaisia hankkeita joista ensimmäinen käsittelee nimenomaan osaajien saamista

mutta eihän kukaan sitä kiistä etteivätkö valtion ja kuntien verotulot pienene koska työttömyys lisääntyy ja erityisesti yritysten vientikysyntä heikkenee

kallis on aivan oikeassa se on nimenomaan yhtiöjärjestys jossa osakassopimuksessa määritellään mikä kuuluu yhtiölle ja mikä kuuluu sitten osakkeenomistajan vastuulle joissakin taloyhtiöissä on toimittu ja toimittu niin että siellä on

arvostan sitä että suomen suuri valiokunta todennäköisesti euroopan ainoa parlamentaarinen valiokunta kykeni edes jollakin tasolla kokoontumaan siis tarkoitan jollakin tasolla sitä että tietoa välitettiin kansanedustajille jotka kuittasivat jollakin tasolla sitä asiaa mitä minä olin sopimassa brysselissä

minä ymmärrän että täällä moni pilkkaa kun me sanomme että tämä hallitus on tehnyt enemmän kuin neljä hallitusta yhteensä mutta se nyt vaan on taivaan tosi että näin on tapahtunut

kun vienti ei vedä yhtä hyvin niin paineet siirtyvät taloudessa kotimarkkinapuolelle ja silloin olennaista on että se kotimarkkina toimii hyvin ja silloin ihmiset tarvitsevat sitä ostovoimaa

me nimittäin teemme koko joukon erilaisia toimenpiteitä joilla hallintoa rationalisoidaan sen takia että saadaan lisää vaikuttavuutta mutta turhia hallinnonrattaita myös karsitaan

hallitus ja tasavallan presidentti ovat utvassa päätyneet siihen että me selvitämme mahdollisuuden tiivistää pohjoismaista puolustusyhteistyötä myös tällä tavalla

pienten ja keskisuurten yritysten kohdalla osinkoverouudistus yhteisöveron alennus mutta myös tietysti maltilliset palkkaratkaisut ovat kilpailukykyä parantavia

arvoisa puhemies

mutta ne todennäköisesti tulevat olemaan suosituksen kaltaisia eri maitten omiin tilanteisiin parhaiten soveltuvia

alkuun hallituksen puolelta vastaus tähän sukupuolineutraali avioliitto kysymykseen

eli nyt tarvitaan vastuuntuntoisuutta nyt tarvitaan tosiasioiden tunnustamista ja kykyä ajatella uudella tavalla ja toisella tavalla esimerkiksi palvelujen tuottavuuden ja laadun parantamisessa

tämä joukkojen johtaminen edestä tarkoittaa ja edellyttää sitä että toimitaan rehellisesti ja avoimesti niiden tosiasioiden valossa taloudessa mitkä meillä on käytettävissä

viimeisenä näkemyksenä tähän verokokonaisuuteen on se että me haluamme tällä veropolitiikalla tukea maltillisten palkkaratkaisujen syntymistä siis semmoista joka maksimoi työpaikat joka maksimoi kilpailukyvyn joka maksimoi palkansaajan ostovoiman